eli hän erotteli niin sanotun ruohonjuuritason kulttuurin ja tämän korkeakulttuurin ja voisin antaakin hänelle täydet valtuudet puhua siitä korkeakulttuurista

minä itte haluaasin puhua tästä niin sanotusta ruohontason juuritason kulttuurista

se on laaja käsitys

muistan nuoruusajoolta mutta varsinkin nyt kymmenkunta vuotta sitten kun kesäteatterit alkas leviämähän ympäri suomen

ne sai suuren suosion mutta pikkuhiljaa osittain sen tähden jos liian monta kertaa samalla paikalla pirettiin niin saatto olla jos ei mitään uutta keksitty niistä kaikkos väki

se on monen työelämän uralle erittäin tärkiää olla esiintymäs

se on niin sanottua ruohonjuuritason kulttuuria ja ittekin oon niihin osallistunu takavuosina

siellä vanhemmat miehet muisteli kuinka he aikoinansa hommia on teheny ja varmahan mottimäärät ku sieltä otettiin ankeesta töistä leipä se on ollu kovaa työtä

tämä on meidän elinkeino tai elämisen ehto

sehän tarkoottaa sitä että iliman ruokaa ihiminen ei paljonkaan pitkälle porskuttele ja tämä niin sanottu ruokakulttuuri se on kans nostanu viime vuosina viime aikoina päätänsä

eri puolilla suomes järjestetään tällasia ruokamessuja jokka vetää porukkaa ja pitää muistaa se jos muistellahan vanhoja aikoja kun ittekin niitä vielä muistan että joka taloos puserrettihin oma leipä ja kyllä se naapurin leipä aina maistuu olovanansa paremmalta ku kotileipä koska sitä sai niin harvoon

eli se olis hieno asia jos tänä päivänä ku tasa arvoa eletähän niin miehet ku naiset tiukan paikan tullen osaas pusertaa myös ruisleivän

eli näillä vaatimattomilla sanoolla haluaasin kuitenkin muistuttaa siitä että myös ruohonjuuritason kulttuuri on sellaasta joka antaa elämyksiä vetää suuria ihmismassoja puoleensa

se ei maksa paljo mutta toivotaan että tälleki haaralle löytyis pieniä murusia avustuksena

arvoisa rouva puhemies

on selvää että varmahan ens viikolla päätetähän kahresta uuresta ydinvoimalasta ja tämä uusiutuvan energian paketti on kokonaisuus se ei oo mitenkään rusinoja pullasta ottava

se tarkoottaa sitä että se on silloon päätetty että uusiutuville tuloo se tietty avustus se on kokonaisuus

ei oo pelekoa eikä saa olla pitää hallituksen pääministeriltä vielä kysyä jotta se toteutuu myös uusiutuvien osalta sellaasena kun tämä kokonaisuus vaatii

kiitän erustaja kalmaria erinomaisesta puheenvuorosta mutta erityiskiitos vasemmistolle tästä välikysymyksestä sen takia koska täm on akuutti asia ja niinku on tämän päivän mittaan huomattu me ollahan niinku samassa venheessä samalla asialla ja yhteisymmärryksessä hoiretaan tätä asiaa

arvoisa puhemies

keväällä jostain syystä vihrin ideaparkki ajatus kaatu ku kananlento katkes kerralla mutta sillon ei tiettykään tästä taantumasta ja lamasta mitää

on omia hyvin läheisiä joil on yrityksiä ja viimeisen kahren vuoren aikana rakennusalalla ei tänne oo kannattanu urakkasopimuksia jättääkään yhtäkään ei oo tullu ja nyt on pesiytyny samat harmaan talouren yrittäjät tuonne jopa pohojanmaalle jotta kiitos vasemmistolle tästä välikysymyksestä

entäs jos nyt tuntuu siltä että löytyy joku sellaanen pellepeloton jolla on hönkää ja rahaa ja se pistää sen tuotantoon käytäntöhön niin onko ministeri valamis muuttamahan omia mielipiteitänsä vihrin ideaparkin suhteen

näin se vain sattumalta on

meidän pitäisi kaikkien tajuta yks totuus

arvoisa puhemies

jos me otettaas lapselta oli sitten kaksi tai viisvuotias kaikilta sormenjäljet tuonne rekisterihin eli jemmahan ne säilyisi sinetöitynä siellä

eli liikuntapaikkojen rakentamiseen samoin kuntien liikuntatoimintaan ja ennen kaikkia puoli korvamerkittyä rahaa seuratoimintaan ja kaikki tietää että kaikki liikuntaan satsatut eurot ne tuloo korkojen kans takaasi

jäljestäpäin jos sattuu rikoksia tai pitää saada joku kiinni sormenjäljet on mutta kun ei tiedä kellekä kuuluu nämä olis ratkaistavissa

voirahan sanoa että sieltä ihmiset saa hyvinvointia henkistä ja fyysistä ja silloon säästyy varoja sinne oikiahan tarkootukseen eli vanhusten palveluhun aikanansa

mutta pitää muistaa yhren karun totuuren jotta periaattees totta kai non naisvaltaasia aloja pääasiallisesti mutta jos sillä alalla on myös mies töissä kyllä hänen palakka on justiin sama ku naisella

toivoosin myös että jossain vaihees otettaas huomioon se että koululiikuntaan saataas yks tunti ohjattua lisää

ja mitä tulee vielä siihen kun paljon sanotahan että kunnat ei saa rahaa niin kyllä kuntienkin pitää kattoa pikkuisen peiliin jottei yli varojen eletä

mutta tuolla kentällä kun on ennen kun tänne eduskuntahan valittihin kiertäny niin kyllä siellä vain monella oli sellaanen käsitys että kun sitä vatkatahan ja vatkatahan tätä asiaa pistetähän kaukaanen päämäärä kaukaanen ajankohta koska se sitten pannahan tosiaan todellisuudes täytäntöhön niin kyllä siinä vain saattaa sellaanen tietty vaara piillä että kyllä pikkuhiljaa niitä hinatahan niitä hintoja siihen mallihin jotta arvonlisäveron alennus haihtuu taivahan tuulihin

me hyväksyimme me miehet sen

mä oon maatilan poika

siel on aina tasa arvoosesti talon etehen tehty työt

siel ei oo ruvettu jakamahan niitä töitä lukujärjestykseen koska on mun vuoro tiskata jnp

on tehty hivenen sillä lailla että luontevasti käy miehelle tietyt työt ja naiselle tietyt työt ja me nuoret kakarana meilläki oli kaks muuta mun lisäks eli kolme vintiötä siinä totta kai autettihin vanhempia ja kyllä yleensä äitiä mieluummin kuin isää eli äirin töissä oltihin siinä mukana

mutta uskoosin kun näistä on näin paljon pekulootu jotta kaiken aikaa vartiointi pelaa jotta näin ei tuu tapahtumaan

toivotaan näin

mutta pikku pelle pelottomana toivoosin jotta hallituksella olis kanttia ensi vuoden aluus jossain vaihees ekstempporee sanoa että huomenaamulla se alentuu

kyllä sieltä mun mielestä on saanu sellasen jouhevan kotikasvatuksen ja mun mielestä aivan kaiholla ajatteloo niitä aikoja

mä toivoosin jotta tasa arvosta mitä puhutahan se on hieno asia mutta osattaas ottaa se niinku oikialla lailla jottei se mee siihen että ruvetahan pitämähän lukujärjestystä siihen koska on kenenkäkin vuoro tehrä sitä sun tätä

kyllähän totuus on näin jotta silloon ku eletähän joko yksin tai perheen kans perheyhteisö siihen kuuluu lapsia totta kai yksinäiset ihmisetki haluaa olla jotku tietoisesti yksin ne haluaa siel lepuuttaa hermoja eikä rassata sitä koska tuloo kenenkäkin vuoro ja mitä teherä

kyllä jonkinmoisen kasvatuksen pitääs saara tämän päivän nuoret sen suhteen mitä varten me eletähän eli elämän evähät eli opetuksen sitten kun ruvetahan seurustelemaan mitä se tarkoottaa sen jälkihin ku nuori pari menöö saman katon alle ja siellä intohimoissaan voi aivan kuvitella niitä aikoja en kadehtien vaan muistellen kun siinä alkas syntymähän sitten sähinää ja vipinää

mutta tänä päivänä kyllä haluaasin nuorille parille kasvatusta sen suhteen jotta siinä ku alkaa vekaroja syntymähän niin se tarkoottaa että sillon pitää vanhempien ottaa vastuu ja antaa rakkautta ja lämpöä ja ennen kaikkea turvallisuuren tunnetta näille lapsille

sen mitä erellä teköö saa sitten jäljistäpäin hedelminä kerätä

moon itte yksinhuoltaja

minä olen yksinhuoltaja ja mä olen mies niin että voin väittää että kyllähän sitä voi vähän priorisoira

kurikan metsänhoitoyhyristys on ottanu yhteyttä kaikkihin kaupunkilaismettänomistajiin jokka kurikan alueen sisäpuolella omistaa aarinkin mettää

lapsille voi selittää että myös viikonloppuna voirahan olla töis ja ei sille lapselle tartte selittää sitä että siitä saarahan kaksin jopa kolmin nelinkertainen palakka mutta niitä vapaita yksiä hetkiä voirahan pitää muinakin päivinä

ei oo tarvinnu ku niitä toteuttaa ja mielestäni elämä on jatkunu oikeilla raiteilla

mutta haluan kysyä ministeri anttilalta sitä ku täs taannoin suomessa tuottajat saa näistä pää jää se joustaa

virtasen kanssa että onko se tarpeellista että pyhän aikana kaupat sillä lailla on auki ja toisaalta kyllähän totuus on näin että mitä enemmän päiviä kaupat on auki sitä kalliimpia ovat aina niin sanotut ruoat ja tarvikkeet

olin sioosta lintueläämistä myös nauroista tuottajahinnan erittäin pienen ja suomessa on kuitenkin kaupassa hinta aika korkia onko jo tullut tietoa siitä mihinkä katoaa se niin sanottu kerman osuus välistä

nyt on tilanne se että on käyty debattia on lähes arvoisa puhemies

mutta tämä vastaus pulp luvattu niin ne

kankaanniemi ei ymmärtäny jotenka käytänki meistä erustajista sanontaa niin opposition ku hallituksen puolen erustajista vellihousut niin että ed

demarit on tehny erittäin vakavasta asiasta välikysymyksen mutta väitän että kun tätä on kuunnellu niin kyllä se on hurskastelun makua vähän saanu

väitän että hallitus on teheny työllisyyren etehen koulutuksen etehen erittäin lujasti töitä mutta se mistä minäki oon huolestunu on nuorisotyöttömyys

ne jokka nuorena työpaikkoihin menöö pitää saara työn parihin välittömästi ne vieraantuu töistä

niin kuin ministeri otti esille jos ei tulvasuojelua olisi tehty aikoinansa kunnolla ehkä jatkossakin esimerkiksi rovaniemi kemijärvi hukkuus sinne vetehen

vanhemmat kyllä tajuamista kysymys haluaa levä mälli ole merkinnyt bastos kuivunut ville edustajille heinonen perkiö kiuru rauhala pentti alanko kahiluoto

vaikka meillä kuinka laki velvoittaas ettei saa näitä koskia valjastaa vesivoimalle niin tietty tulvasuojelu rehellisesti jatkossakin sallitaas sillä lailla että jos tuntuu siltä että tämä on hyöryllistä niin jos pikku puittees sieltä sitten voitas vaikka sähköäkin päästää niin sekin olisi kansantalourellisesti ihan okei

arvoisa puhemies

siinä melekeen elämä virkistyy mutta varmahan päästöt oli kans sitten sen mukaasia

pikkuusen ihmetyttää tämä kun viime syksynä käytihin kovaa kalabaliikkia tästä käyttövoimaverosta eli diisseliverosta

kyllä se vähä tuntuu hurjalta ku meillä kuitenkin dieselpolttoaine nousi suhtees pensahan hirvittävän paljo eli menivät lähelle jo välillä toisiaan

nyt ne ovat pikkuusen taas eriytyny joskin viime päivinä on taas näkyny jotta pensa taas on aika lähellä diisseliä

nimittäin tällaaset kaksoisverotukset on kyllä jo muusta maailmasta

kentält oon saanu torella paljon uutisia ruohonjuuritasolta ja nämä ovat niitä kipeetä asioota ja nämä on sellaasia jotta kansa ei hyväksy

mutta se on hyvä puoli jotta tästä ympäristöystävällisyyrestä ja kasvihuoneilmiöstä puhutahan ja siihen puututaan

tämän päivän autot kuluttavat todella vähän ja on kiinnitetty huomiota viä siihen ajokäyttäytymiseen joka merkittöö torella paljon

mä väitän että jos me itte kuki kiinnitetähän huomiota kuinka autolla ajetahan kiihrytetähän ja passiivisesti hiljennetähän vauhtia me säästetähän polttoaineis hirvittävät määrät ja ennen kaikkia siinä mitä tussautetahan tuonne taivahalle

tästä me voimme kaikki oppia

minä isoolla varpahalla kuule herkästi painelen kaasua kytkintä ja jarrua ja mä väitän että se on hellästi miedosti tehtyä

tarkastusvaliokunta on tehny torella hyvää työtä ja ku täällä oon kuunnellu näitä puheenvuoroja oli se sitten vasemmalta ihan oikialle asti niin kaikki on harvinaasen samaa mieltä että tämä pikkuhiljaa pitää kitkiä pois ja mul on sellaanen vakaa käsitys jotta näin tuloo käymähä

otan pienen esimerkin jonka kuulin viime sunnuntaina josta otin selevää että pitääkö paikkansa mikäli tämä euromaiden talouskriisi ajautuu kreikan ja irlannin lisäksi portugaliin puhumattakaan espanjasta

tästä lähetähä liikkeelle

onko suomesta pikkuhiljaa tulos harmaan talouren temmellyskenttä vai onko se jo sitä

en tierä onko siellä mullin mallin kaikki mutta tämä erustajani jolta viestin sain kertoi jotta hän oli sieltä ostamassa taloa ja talon hinta oli tietty josta piti antaa pöyrän alta tietty summa ja tietty summa sitten paperilla ja siksi aikaa kun kirjoitettihin nimi paperille pankinjohtaja huonehesta poistui ja näin siellä kuulemma homma pelaa

on paljo puhuttu rakennusalasta varsinkin täällä pääkaupunkiseurulla ja se varmahan on tosiasia koska jo sellaaset rakennusalan rehelliset suomalaiset yrittäjät on tänne pyrkiny tekemähän urakkasopimuksia aivan niinku lihan alapuolella tarjouksin ja ei oo tullu kuulohonkaa että niitä tarjouksia olis pystytty toteuttamaan

kehoottasin vain tuolla euroerustajia komissaareja ja meirän ministeriä valavomahan jotta espanjakin tuloo ruotuu jotta siellä pelaa markkinahenki niin jotta verot maksetahan

on jatkoskin mielestäni tärkiää että suomes varusmiespalavelu säilyy sellaasenansa ku soon tähänki asti ollu että periaattees kaikki suomen nuoret miehet käy armeijan

täst on paljo keskusteltu mutta tämä päivä tämä ilta on osoottanu sen että nyt viime ja vihdoin kaikki tääl ollahan samaa mieltä

lopuksi haluaasin täst tuoda pienen esimerkin siitä jotta kuka tästä kärsii

on selevä asia jotta siitänsä mitä takavuosina itte kukin ja varsinkin meikämanne armeijan on käyny armeija on paljo muuttunu

mutta tänä päivänä voidahan sanoa ku paljo puhutahan nuorten miesten kunnosta mä luulisin että tänä päivänä varusmiehekkin on paljo paremmas kunnos suhtees mitä annetahan ymmärtää

ku lähetääs rehelliseltä viivalta yrittäjät tietäisivät että he sopimuksien kans taisteloo saarahanko urakka vai ei niin jos ei tuu niin tietää jotta täm on rehellistä peliä

ainaki oon kuullu sitä että tänä päivänä varusmieheksi ku mennähän on tietty peleko että kuinka siellä niinku fyysiseltä ominaisuuksilta pärjätähän

samoon työntekijät tietävät sen että työtä tehrähän rehellisesti siitä maksetahan rehellisesti palakka siitä maksetaha verot

monelleki on tullu yllätyksenä että se kynnys on ollukki turha peikko

ja mä luulen että tämä ilta on täs salissa osoottanu sen että nyt ollahan oikialla tiellä me oomma havahruttu kaikki tähän

pitää muistaa että meill on kaks kansallispuistoa koli ja pallas ja pallaksella on tuolla alueella ainoastaan yksi

eli lähretähän siitä että tämä tarkastusvaliokunnan hyvä alustustyö mikä on jos ei nyt täyrellisyyttä hipova niin kyllä suurin piirtein voirahan sanoa että se sitä on

pitää muistaa myös se seikka että torennäköösesti tämä rakennus ennen nykyiselle omistajalle menoa oli jo jos ei nyt täitä täynnä niin se oli jo siinä pistees että ei sitä pystyny enää retusoimahan oikein kunnon kuntohon ettei kannata tätä nykyistä omistajaa syyttää siitä että hän on päästäny sen rappiolle

tuntuu jotta tämä mielenterveys on sellaanen asia johonka on lääkärien tosi vaikia puuttua jos nuori mies heittäytyy että tuntuu jotta vaikia on tätä armeijaa läpi kahalata ei henkisesti jaksa niin ei kukaa ota sitä riskiä lääkäriistä että kattoo jotta ehkä siinä ny vähä narratahan

eli nopeasti täytäntöön tämä

luottamus hyvinvointivaltio suomeen palaisi ja ennen kaikkia lähetääs psyykkisesti oikialta viivalta nimimerkillä suomi nousuun

mitä tuloo sitten pallaksen toiseen päähän sinne enontekiöllehän on jo yritetty kymmeniä vuosia kans saara jonkinmoista laskettelurinnettä mutta se on evätty

mä luulen että täs ei oo kysymys mitenkään siitä että täm on joku ennakkotapaus päinvastoon

mutta uskoosin jotta siinä vaihees ku kutsunnossa ollahan niin se olis hyvä ku siel olis joku preikkaaja joka näille nuorille miehille saatei siitä on monta kertaa vielä jopa puolitoista vuotta vuosi tai ainakin puoli vuotta ku astutahan palaveluksehen pikkuusen kertoos kuinka kannattaas ruveta omasta kunnosta pitämähän huolen saatei monta kertaa tollanen henkinen ajattelu keskittyminen että sinne mennähän siellä ollahan

ja ennen kaikkea jos ajatellahan viel tämän päivän jätevesijärjestelyjä niin kyllä ne takaa sen jottei sieltä saasteita lähe

uskoosin myös sen että siellä ku taaperretahan niillä poluulla retkeillähän jok on hieno asia niin ne pysyy paremmas kunnos ne pysyy siistimpänä

kyllähän totuus on näi jotta kyllä nuoren miehen itsetunto on sen verran luja ja ennen kaikkia se tarvittoo sitä että jos se armeijan käy niin soon aivan niin ku olis tuota puolittaisen olympia ei kullan mutta sanotahan ainaki vähintään mitallin voittanu

meirän markilla on liito orava josta mull on tikitaalisena puolen metrin päästä kolmesta eri vaiheesta kuvia

soon hyvin huolestuttavaa

ainakin osissa hävittäjissä käytihin tällä lailla että piti ehjistä hävittäjistä ottaa varaosia ku toisihin tarvittiin

täs on tullu paljon puhe siitä erustaja mustajärvi kertoi siitä ku kittilä joutuu menettämähän muoniolle sieltä maa alueita ja sitten tosiaan tämä pallaskin kuuluu kittilälle

mä toivoosin että suomen armeijas ei näin käytääsi

onhan tämäki osottaen sellaanen tietty signaali että puolustusmäärärahoja niitä tarvitahan monelle eri sektorille

ennen kaikkia jos tänne kalustoa hankitahan niin kalusto pitää olla hyvää ja se pitää olla toimintavalmiina

mä en halua puuttua mitenkään olla kummankaan puolella mutta kylhän tämä maa alue on kuulkaa melkein niin kuin muoniota ja siinä menetti kittilä yhren ihmisen joka asui pallas hotellil

mä haluan vielä toristaa sitä tai kehottaasin jotta annetahan afganistanilaasille aikaa kaks kolme vuotta ja sanotahan jotta huolehtikaa tästä lähtien itte omasta maasta

siin on jerismaja kupeessa josta lähtöö keimiötunturille ja siel on tämä johona on tämä ilmatieteellinen tutkimusasema sammaltunturi